julkiseen talouteen kuuluvat myös yliopistot

arvoisa puhemies

tässä istunnossa puheenvuoroja pitäneille sosialidemokraateille kiitoksia asiallisista puheenvuoroista mutta yleisesti ottaen demareiden johto ei tässä asiassa kyllä tyylipisteitä ansaitse

kysynkin onko sosialidemokraattien ryhmäkansliassa jonkinlainen työnjohdollinen ongelma jos teille ei tule tietoa hallituksen esityksistä ajoissa ja niitä ei pureskella teille mitä ne tarkoittavat mitä ne sisältävät vaan teidän ryhmänne niin sanottu terävin kärki saa näistä asioista tietoa twitterissä kuten he itse ilmoittivat

mehän tiedämme että vuokrausbisnes on ay liikkeelle hyvä bisnes

puhutaan kymmenistä miljoonista muutamien vuosien kuluessa mitä sieltä pystyttäisiin siirtämään rahaa melkoisen verovapaasti muun muassa sosialidemokraattien vaalityöhön

täällä kun on monta kertaa aina sanottu että ministeri se ja se ei ole paikalla niin nyt täytyy todeta että harmi kun edustajat heinäluoma ja viitanen eivät olleet paikalla kun tätä keskustelua käytiin äsken

siinä keskustelussa minä esitin ihmettelyni siitä miten on mahdollista että sosialidemokraattien ryhmäkanslia ja ryhmän johto eivät ole yhtään kartalla siitä mitä eduskunnassa käsitellään

kannattaa esitellä vain sellaisia saavutuksia jotka ovat omia

ei kannata mennä näin

tässä salissa on nyt kuunneltu puoli vuotta tai vähän enemmänkin sitä kun vasemmisto oppositio hokee muun muassa sanaa pakkolaki

nyt kuitenkin on niin että ne työpaikat mitä tämä hallitus yrittää saada takaisin hyvin suurelta osin hävisivät sosialidemokraattisen työministerin kauden aikana

olisikohan tämä se ilta kun kuulen sosialidemokraateilta ensimmäisen esityksen tuottavasta siis kannattavasta työpaikasta ei sellaisesta työpaikasta jonka veronmaksajat kustantavat vaan sellaisesta joka tuottaa positiivisia verotuloja

onko muuta kuin suunsoitto tästä asiasta onko takki tosiaan näin tyhjä vai tuleeko niitä esityksiä

arvoisa puhemies

luin sen paketin tuossa nopeasti läpi ja totesin että se on pääasiassa sisämarkkinoitten kanssa näpertelyä jossa oli ainoastaan yksi toimi joka edes teoriassa voisi jotenkin edistää vientiä eri asia uskooko joku siihen että se edistäisi vientiä

muuten tämä keskustelu on ollut sellaista kuin olisi dosentille puhunut elikkä kun kysyt kysymyksen et saa vastausta vaan saat uuden ongelman

ja tämä uusi ongelma jonka tuossa kuulin oli toinen näistä mantroista mitä oppositio tässä salissa on hokenut puoli vuotta sen pakkolain ohella ja se mantra on naisvaltainen pienipalkkainen ala

onko nyt niin että sosialidemokraatteja ei niinkään kiinnosta miesten työllistyminen kun jatkuvasti puhutaan siitä naisvaltaisesta alasta

kuitenkin suurin osa maahantulijoista on jostain sattuneesta syystä miehiä ja kun miehet ovat jo ennestään suomessa työttömiä niin miten nämä maahan tulevat miehet voisivat työllistyä kun ovat huonommin koulutettuja ja huonompia kielitaidoltaan kuin suomalaiset miehet

arvoisa puhemies

ne eivät ole menneinä vuosina auttaneet pysyvien työpaikkojen luomisessa minkä takia ne auttaisivat nytkään sen paremmin

kyllä tämä työmarkkinoiden epäluottamus ja epäsopu johtuu pitkälti siitä että ay liike vieläkin laskee pystyvänsä vaikuttamaan demareitten kautta eikä ymmärrä tosiasioita tämän tilanteen suhteen missä tämä maa on

heitä pitäisi tukea heidän mahdollisuuttaan työllistää ihmisiä eikä alkaa täällä esimerkiksi torpedoimaan mitään liikeaikalakien kumoamisia mitä vasemmisto oppositio on tehnyt

suomalainen maahanmuuttaja aines ilmeisesti on huonompaa kuin ruotsissa koska suomeen tulevat maahanmuuttajat irakista ja somaliasta eivät työllisty pitkilläkään kotouttamistoimenpiteillä

elikkä lomapäivät jotka ovat julkisella sektorilla yksityissektoria runsaampia ovat osa julkisen sektorin kustannuksia joista on tingittävä toiselta puolen kun samalla parannetaan yksityisen sektorin ja viennin kilpailukykyä esimerkiksi siitä saatavilla säästöillä

aiemmin otettiin esimerkki eläkeuudistuksesta hyvänä esimerkkinä vaikka se itse asiassa onkin parhaita esimerkkejä huonosta esimerkistä siitä miten sdp on vatuloinut tässä maassa ja harjoittanut jarrutuspolitiikkaa jonka ei anneta enää tällä kaudella jatkua

eläkeikä olisi pitänyt nostaa jo kauan aikaa sitten mutta sdpn ollessa hallituksessa hanke vatuloitiin kolmikantaan myöhästytettiin vuosilla ja osittain vesitettiin sisällöllisesti niin että suuret ikäluokat pääsivät hyville eläkkeille kun taas me nuoremmat maksamme elinaikakertoimen muodossa koko hankkeen

hallintarekisteri on kuopattu kuten perussuomalaiset jo marraskuussa ilmoittivat aktiivisen katumisen kaadon yhteydessä

he ovat valmiit käyttämään opposition järeintä parlamentaarista keinoa lyödäkseen lyötyä ja lietsoakseen epäluottamusta kaiken budjetin hyväksymisen kiireen keskellä

välikysymyksessä vedotaan monta kertaa puolueettomuuteen ja annetaan ymmärtää että olisi väärin tehdä poliittisia päätöksiä poliittisten tarkoitusperien pohjalta